kansainvälisesti vertaillen suomessa on asukasmäärään verrattuna vähän poliiseja mutta tästä huolimatta suomalaisen poliisin toiminnalliset tulokset kestävät vertailun muihin maihin ja tilanne tässä suhteessa on edelleen parantunut

operaatioon osallistuminen kuitenkin lisää osaamistamme ja auttaa kehittämään omaa puolustuskykyämme ja mielestämme kustannukset ovat pienet suhteutettuina siitä saatavaan hyötyyn

sitten te totesitte että ministeri orpon ansiokkaan toiminnan ansiosta tulijavirrat on saatu laskuun ja pyydän että tarkemmin erittelisitte mitä nämä ansiokkaat toimet ovat olleet

laissa säädettäisiin tullin velvollisuuksista ilmoittaa poliisille tietoonsa tulleista vakavista rikoksista ja käynnistämistään toimenpiteistä näiden rikosten selvittämiseksi

suomi on kovassa syöksyvauhdissa velkakierteeseen mikä on erityisen huolestuttavaa sillä huoltosuhteen heikkeneminen alkaa yhä voimakkaammin jarruttaa talouskasvua

arvoisat edustajat yhdessä hallitusohjelman mukaisten harmaan talouden vastaisten toimenpiteiden kanssa työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpano siis tehostaisi laittoman työnteon vastaisia toimenpiteitä lisäisi laittomasti oleskelevia henkilöitä työllistävien työnantajien kiinnijäämisriskiä ja toimisi osaltaan merkittävänä tekijänä kolmansien maiden kansalaisten laittoman työnteon ennaltaehkäisemisessä

viime vuoden tilastot osoittavat että esimerkiksi poliisin kiireellisimmissä a luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika kohentui selvästi edellisvuodesta

laissa säädettäisiin myös menettelystä jolla tullirikoksen esitutkinta siirrettäisiin poliisille poliisin esittämästä perustellusta pyynnöstä jos rikosvastuun tarkoituksenmukainen ja kokonaisvaltainen toteutuminen sitä edellyttäisi

asko seljavaaralle haluan todeta että tämä sairaanhoitajan vastaanoton maksullisuus ei koske pelkästään niitä käyntejä joilla sairaanhoitaja kirjoittaa reseptejä tai joita lisäkoulutettu sairaanhoitaja suorittaa vaan kaikki muutkin sairaanhoitajan avosairaanhoidon vastaanotot tulevat maksullisiksi

valitettavasti kuulumme niiden eu maiden onnettomaan joukkoon joilla tänä vuonna alijäämä ylittää vakaus ja kasvusopimuksessa sallitun rajan

menettelyllä varmistetaan se että salaisiin tiedonhankinta ja pakkokeinoihin liittyviä eri viranomaisten toimia koordinoidaan riittävästi ja että johtavalla esitutkintaviranomaisella on selkeä tilannekuva näihin toimenpiteisiin liittyen

no nyt keskustelussa on viitattu kun puhutaan tästä poliisin hallintorakenneuudistuksesta aika paljon näihin aiempiin uudistuksiin eli pora ykköseen ja pora kakkoseen ja niistä kuluneeseen melko lyhyeen aikaan

näissä keskusteluissa on syytä pitää esillä myös tarvetta turvapaikanhakijoiden takaisinottosopimuksista niin kahdenvälisesti kuin eu tasollakin

arvoisa puhemies

ehdotetulla lailla varmistettaisiin jatkossakin tullin rikostorjunnan tehokkaat toimintaedellytykset jatkuvasti muuttuvassa ja haastavassa toimintaympäristössä

oppositiosta käsin on varmasti paikallaan tunnustaa että todellakin tähän lakiin ovat kaikki eduskuntapuolueet aikanaan olleet osallisina ja siinä mielessä sitä analyysiä minkä ed

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa terrorismin vastaiselle yhteistoiminnalle ja suomen osallistumisen jatkamiselle ja vahvistamiselle irakissa

tämän ohjelmapaperin pohjalta voimme vain arvailla millä keinoilla hallitus pyrkii tavoitteisiin turvata hyvinvointi ja tasapainottaa talous

tosiasia on se että näiden aiempien uudistusten vaikutukset säästövaikutukset eivät ole riittäviä poliisin palvelukyvyn turvaamiseksi

tiusanen esitti että tämä olisi jonkinlainen jatkumo vanhasen toisen hallituksen epäsosiaaliselle linjalle en nyt aivan näin muotoilisi

kyllä nyt tarvitaan suunnitelmaa jolla sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla hillitään julkisen talouden menokasvua lisätään verotuloja ja pidennetään työuria

arvoisa puhemies

tämä esitys on perusteltu mutta ongelmana on se mikä nousee esiin sekä tässä hallintovaliokunnan mietinnössä että siihen liitetyssä työ ja tasa arvoasiainvaliokunnan lausunnossa nimittäin maahanmuuttoviraston henkilöresurssit

mutta jos ajatellaan niitä syntyaikoja niin kyllähän tämä säästölaki vakavassa laman tilanteessa oli selvästi perustellumpi kuin tällä hetkellä

kokonaisveroasteen maltillista korottamista ei pidä liikaa pelätä kunhan verokorotukset kohdennetaan niin että suomalaista työtä ja yrittäjyyttä kannustetaan

nykyistä kulurakennetta onkin muutettava siten että suhteessa yhä enemmän rahaa voidaan kohdistaa poliisimiesten ja poliisinaisten palkkoihin ja vähemmän toimitiloihin seiniin hallintoon byrokratiaan

en itse silloin ollut eduskunnassa kun se aikoinaan ensimmäisen kerran säädettiin mutta ymmärtääkseni silloin kyllä perustelut olivat hyvät

ihailtu pohjoismainen hyvinvointimalli sisältää melko korkean veroasteen jonka avulla tuotetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja samalla on mahdollista myös pitää yllä korkeaa työllisyysastetta

tässähän ollaan virastoon siirtämässä sisäasiainministeriön maahanmuutto osastolta kaksi virkaa viranhaltijoineen ja te keskusten virkakokonaisuudesta kaksi henkilötyövuotta

nyt tekeillä oleva rakenneuudistus on välttämätön että voimme tulevina vuosina myös turvata tämän poliisin hyvän toiminnallisen tason

näitä henkilöstöresursseja on pidetty vähäisenä kun otetaan huomioon maahanmuuttovirastolle siirrettävien tehtävien laajuus ja lisäksi se että turvapaikan hakijoiden määrässä on tapahtunut viime vuosina todella voimakas kasvu

ja kun täällä on ministeri paikalla niin olisi ihan kiinnostavaa kuulla miten ministeri arvioi riittävätkö nyt teidän mielestänne nämä resurssit mitä tämän muutoksen myötä ollaan muuttamassa

ihmettelen sitä miten varauksetonta kannatusta valtiovarainministeri katainen hehkutti tuoreeltaan hetemäen työryhmän veroesityksille vaikka niiden vaikutukset juuri pienyrittäjille olisivat kielteiset

eikö teitä huolestuta se että yrittäjien määrä on jo nyt vähenemässä vaikka yrittäjät ovat juuri se avainryhmä joka luo työtä ja kestävän talouden edellytyksiä

omantunnon ja sydämen ääntä tulee kuunnella erityisen herkästi silloin kun joudutaan tekemään kovia talousratkaisuja

vajaassa vuodessa ministeriössä ja poliisihallinnossa on tehty todellakin mittava työ

valtiovarainministeri katainen kyllä teidän esityksenne oli kovin vaihtoehdoton

koko organisaatio on käyty tiheällä kammalla läpi tavoitteena keventää hallintoa

eikö olisi ollut mahdollista sopia kreikan päävelkojien kanssa niin että velkojen korot olisi kohtuullistettu

euromaiden osalta olisi kyllä ollut mielestäni parempi antaa takuita kuin suoraa rahaa

ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan ei puututtu mutta vähimmäisturvaa leikattiin ja räikeänä esimerkkinä oli sairauspäivärahasta haetut säästöt

arvoisa herra puhemies

eduskunnan hyväksyttäväksi tulee osa näistä hallintorakenteen uudistamiseen liittyvistä ehdotuksista ja nyt meillä on käsillä hallituksen esitys joka sisältää liikkuvaa poliisia ja poliisin tekniikkakeskusta sekä poliisihallituksen aluehallintovirastojen vastuualueiden lakkauttamista koskevat asiakokonaisuudet

tulottomien ja pienituloisten sairauspäiväraha poistettiin sateenkaarihallituksen toimesta ja hanketta puolustettiin tässä salissa sillä perusteella että jos henkilöllä ei ole terveenä tuloja hän ei tuloja tarvitse sairaanakaan

myöhemmin tämän kevätistuntokauden aikana eduskunnan käsiteltäväksi toimitetaan vielä esitys poliisiammattikorkeakoulusta jonka tavoitteena on siis uudistaa koulutusta siellä suoritettavia tutkintoja

menojen tasapainottamisessa tarvitaan nyt parempaa yhteisvastuuta ja heikoista huolehtimista

ihmettelen edustaja haataisen käyttämää puheenvuoroa sen vuoksi että tiedätte varmaan että läntisen euroopan maista ainoastaan suomessa ja ruotsissa terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä vakaumuksen perusteella suorittamasta abortteja tai laatimasta niihin liittyviä lausuntoja

muutoin poliisin hallintorakenteen uudistamiseksi tehtävät päätökset sitten tehdään joko valtioneuvostossa esimerkiksi paikallispoliisin uudistus siis poliisilaitosten alueet tai sisäasiainministeriössä muun muassa pääpoliisiasemat ja poliisin palveluverkosto

te pääministeri kiviniemi kerroitte keväällä että haluatte seuraavaan hallitukseen erillisen perheministeriön johon kootaan kaikki ne tehtävät ja resurssit ja se ohjaus jotka ovat nyt ripoteltuina eri ministeriöihin

ilmeisesti ette tarkoittanut tätä hallitusta mutta kannatan lämpimästi ehdotusta ja myös perusteluanne siitä että viime laman aikana suoritetut leikkaukset tekivät yhteiskuntaan haavoja jotka eivät ole vieläkään umpeutuneet

mutta tuo koko esityskokonaisuus on nyt haluttu tuoda eduskunnan ja erityisesti sitten hallintovaliokunnan arvioitavaksi

mielestäni on aika kestämätöntä puolustaa omantunnonvapauden puutetta sillä että näin jollain lailla vaarannettaisiin potilaan oikeuksia tai vaikeutettaisiin aborttioikeuden toteutumista

arvoisa herra puhemies

tämän esityksen suurin ongelma on todellakin se että kansaneläkkeiden poiston kompensaatiosta ja sitä myötä kansaneläkkeiden rahoituksen turvaamisesta ei ole eduskunnalle eikä myöskään valiokunnalle annettu selkeää esitystä

hallituksen esityksessä siis ehdotetaan että liikkuva poliisi ja poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina erillisinä poliisiyksikköinä lakkautettaisiin ja aluehallintovirastoista lakkautettaisiin nuo poliisin vastuualueet

miksi ihmeessä suomessa ei voida tätä omantunnon vakaumuksen suojaa antaa terveydenhuoltohenkilöstölle kun se toimii muissakin maissa

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannustaa kiviniemen hallitusta sellaisiin kiireellisiin uudistuksiin jotka myös vähentävät tulevina vuosina menoja

ensinnäkin totean että tämä laki ei ole mikään säästölaki eli tällä ei olla erityisesti kustannuksia säästämässä

liikkuva poliisi esitetään yhdistettäväksi paikallispoliisiin ja sen hoitamat liikennevalvontatehtävät ja muut erityistehtävät organisoitaisiin uudelleen ylläpitäen näihin toimintoihin kohdennetut resurssit

kyllä siinä yhdyn puheenjohtajan näkemyksiin että tälle esitykselle löytyy perusteluja ja tänä suhdanneaikana esimerkiksi kuntatalouteen sillä on myönteisiä vaikutuksia

mutta tällä lailla ollaan kyllä parantamassa juuri tätä eri viranomaisten koordinaatiota ja yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja rikollisuuden torjunnassa

entisenä kuntaministerinä teillä pääministeri kiviniemi olisi nyt erinomainen mahdollisuus korjata kuntien valtionavun perusteet terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviksi sekä ennaltaehkäisyyn kannustaviksi

mutta ei ole kyllä hyväksyttävää että näin suuri aukko tehdään ja jätetään epämääräiseksi tämä rahoituksen tulevaisuus

siinä mielessä nämä huomiot joita täällä on esitetty ovat relevantteja

toivon että myös valiokunnassa paneudutaan juuri tähän että erittäin tärkeää on nimenomaan se että meillä tämä viranomaisten keskinäinen yhteistyö toimii

sen hoitamat tehtävät ja henkilöstö siirtyisivät pääosin poliisihallitukseen joka huolehtisi muiden tehtävien ohella poliisin kaluston varusteiden ja välineiden suunnittelusta kehityksestä ja hankintatyöstä

arvoisa rouva puhemies

laiha sopu on parempi kuin lihava riita

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannusti hallitusta yhteiskuntasopimukseen johon kaikki työmarkkinaosapuolet olisivat sitoutuneet

esimerkiksi tämä odotettu vitja tietojärjestelmä joka on hallintovaliokunnallekin tullut erittäin tutuksi on myös tullin toiminnan kannalta jatkossa erittäin tärkeä

kunta saa siis sitä suuremman valtionosuuden mitä enemmän lapsia otetaan huostaan ja mitä varhaisemmin kuntalaiset joutuvat sairaseläkkeelle

annan pääministeri sipilälle tunnustuksen siitä että vastarinnasta huolimatta tavoitteesta kilpailukyvyn parantamiseksi ei luovuttu ja toisaalta ovea neuvottelupöytään ei ole suljettu

no nyt tullin osalta todellakin on niin että myös sinne kohdistuu näitä menosäästöpaineita joita muihinkin hallinnonaloihin ja ministeriöön kohdistuu

vastuualueilla hoidettavat tehtävät voitaisiin hoitaa nykyistä tilannetta vastaavalla tavalla poliisilaitosten ja poliisihallituksen toimesta yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa

annan tunnustuksen myös etujärjestöille siitä että ne toivat konkreettisia kilpailukykyä parantavia esityksiä vaikka yhteistä esitystä ei vieläkään syntynyt

kyllä tullilla on tärkeää olla riittävät resurssit niiden tehtävien hoitamiseksi joita sillä on

esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon oikeudenmukaisempi maksukattojärjestelmä paljon palveluja ja lääkkeitä käyttävien aseman parantamiseksi samoin omaishoitajien määrän lisääminen ja jaksamisen vahvistaminen sekä vanhusväestön hoivan parantaminen

esityksen tavoitteena on siis osana tätä poliisin talouden turvaamista se että poliisin toiminnalliset tulokset pysyvät nykyisellä tasolla operatiivisen toiminnan taso niin valvonnan hälytystoiminnan rikostorjunnan kuin lupapalveluiden osalta säilytetään ja se että toiminnan laadun vaihtelu ei lisäänny

erityisen kannatettavaa on se että pitkälle ulotettava palkkaratkaisu on nyt nostettu pöytään sillä palkankorotuksilla pystyttäisiin helposti leikkaamaan se hyöty mikä nyt esitettävillä uudistuksilla saataisiin aikaan

kyllä tämän lakiesityksen käsittelyn aikana on tullut sellainen kuva että hallitus on yliopistouudistuksen yhteydessä yksinkertaisesti unohtanut sen että siinä vaiheessa kun yliopistoista tulee itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä niin niille tulee myös nämä työnantajavelvoitteet työttömyysvakuutusmaksu mukaan lukien

toivomme että neuvottelut tositarkoituksella jatkuvat ja vielä syksyn aikana löydetään sellainen ratkaisu jonka työmarkkinaosapuolet ja suomalaiset voivat laajasti hyväksyä

arvoisa puhemies

gustafssonin tekemää esitystä päiväjärjestykseen siirtymisestät

yhdessä sovitut toimenpiteet suomen kilpailukyvyn parantamiseksi alakohtaiset erot huomioiden antaisivat suomalaisille uutta uskoa maamme tulevaisuuteen

erityisesti liikenneturvallisuuden ylläpitäminen ja liikennevalvonnan tulevaisuus on herättänyt keskustelua ja tämä on ymmärrettävää

ilman omaa itsenäistä rahapolitiikkaa lamakausina ei enää voida parantaa kilpailukykyä heikentämällä oman valuutan arvoa

ja sitten on tuotu hyvin nopeassa tahdissa eduskunnalle tällainen esitys joka tuntuu hihasta vedetyltä ja myös ilmeisesti on hallituspuolueen edustajia käskytetty vain viemään se nopeasti läpi

tämä on johtanut siihen että meillä ei oikeastaan enää ole kuin yksi nopeasti vaikuttava väline kilpailukyvyn parantamiseksi

liikenneturvallisuuden ylläpitämisen kannalta kun sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli tätä poliisihallinnon uudistamista kiinnitettiin aivan erityistä huomiota juuri liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön tason varmistamiseen

sisäinen devalvaatio

työvoimakustannusten alentaminen suhteessa kilpailijamaihin leikkaamalla palkkoja on huomattavasti vaikeampaa ja ikävämpää kuin olisi rahan arvoa alentamalla

edelleenkin ihmettelen sitä kun tämä lakiesitys selvästi sotii työnantajien keskinäistä tasavertaisuutta vastaan ja siten myös on vaivalloisesti perusoikeuksien kanssa yhteen sovitettavissa miksi tätä ei voitu edes perustuslakivaliokunnan käsittelyyn saattaa

ennen lamakausia pitäisi harjoittaa tiukkaa talouspolitiikkaa ja pyrkiä maltilliseen palkkakehitykseen jotta kustannukset eivät karkaisi

ei voi olla niin että työnantajan rahapula olisi syy siihen että työnantaja vapautetaan näistä maksuista

päinvastoin juuri kun kansainvälinen finanssikriisi iski suomeen viime vuosikymmenen lopulla nähtiin ennätyssuuria palkankorotuskierroksia kaikilla aloilla

meillä on tällä hetkellä monia muitakin säätiöitä julkisoikeudellisia yhteisöjä tai julkisoikeudellisia laitoksia ja monia muita työnantajia joilla on taloudellisia vaikeuksia

eli aivan henkilötyövuositasolla on haluttu tehdä tuo yhteinen päätös jotta liikennevalvonnan taso säilyy sillä tasolla kuin millä se on ennen tätä organisaatiouudistusta

finanssikriisin myötä suomen vienti romahti ja samalla yritysten kannattavuus on heikentynyt ja tämä on johtanut työttömyyden rajuun kasvuun viime vuosina

toki yliopistojen taloustilanne on turvattava mutta se olisi tullut turvata budjettirahoituksen kautta

ministerityöryhmä päätti myös että liikennevalvonnalle ja raskaan liikenteen valvonnalle perustetaan valtakunnallinen ohjaustoiminto ja kaikkiin poliisilaitoksiin liikennevalvontatoiminto koulutus keskitetään poliisiammattikorkeakouluun ja ajokorttihallinto siirretään sitten myöhemmässä vaiheessa trafiin

kansainvälinen kysyntä on edelleen heikkoa ja finanssikriisin lisäksi erityisesti venäjän kaupan tyrehtyminen vaikeuttavat taloutemme nousua

arvoisa rouva puhemies

kyllä mielestäni täällä rankasti liioitellaan tämän rajauksen kielteisiä vaikutuksia ja samalla vähätellään lapsen oikeutta omiin vanhempiinsa ja tavallisten vanhempien kykyä antaa omalle lapselleen laadukasta varhaiskasvatusta

jos vanhemmat ovat kotona ja jos he ovat kykeneviä hoitamaan lasta niin eikö lapselle tulisi ensisijaisesti turvata oikeus vanhempiin ja perheeseen ja vasta toissijaisesti päivähoitoon

arvoisa puhemies

mutta sitten toinen asia

haluan vielä korostaa että koko tämän uudistuksen tavoitteena on siis turvata sen varsinaisen poliisitoiminnan nykyinen hyvä taso

pulliainen teki täällä mielestäni erinomaisen ehdotuksen kun hän ehdotti että tästä pitäisi säätää ponsi jossa muotoiltaisiin tuo valiokunnan kanta ja se käy kyllä kannanotoista esiin

olen tyytyväinen hallintovaliokunnan työskentelyyn tässä asiassa ja kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa ulkomaalaislain hyväksymistä hallintovaliokunnan muotoilemassa mallissa mutta haluan kuitenkin kiinnittää huomiota ulkomaalaislain perhekäsitteeseen joka on johtanut käytännössä epäinhimillisiin ratkaisuihin erityisesti sellaisten euroopan unionin ulkopuolelta kotoisin olevien suomen kansalaisten kohdalla joilla on iäkäs vanhempi joka asuu ulkomailla tai väliaikaisen viisumin turvin sitten on kotona täällä omaistensa hoidossa

hallituksen tänään julkaisemat kotouttamistoimintasuunnitelmat sisältävät kyllä erittäin hyviä tavoitteita ja toivon niille menestystä mutta kyllä tässä suuri huoli on se että nuo toimenpiteet edellyttävät resursseja koulutuksessa työllistämisessä ja kuntien toiminnassa ja tiedetään että resurssit ovat jo entisestään tiukilla ja myöskään kotouttamiseen ei ole suunnattu niin paljon resursseja kuin mitä meillä on tämä lisäys näiden henkilöiden osalta

kohdentamalla nuo säästöt johto hallinto ja tukitoimintoihin voidaan irrottaa resursseja siihen operatiiviseen kenttätyöhön

arvoisa puhemies oli varsin antaa anteeksi

eli

mielestäni tuossa liikennevaliokunnan mietinnössä nostettiin esiin tärkeä asia tähän liittyen kun siinä todettiin että raskaan liikenteen harmaan talouden rikosten valvontaa ja tutkintaa on tämän esityksen myötä jopa mahdollista tehostaa kun sekä kenttävalvontaa tekevät liikenneryhmät että sitten toisaalta tutkintaa hoitavat talousrikosyksiköt siellä poliisilaitoksissa voivat tehdä nyt jatkossa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä sen yhteisen poliisilaitoksen sisällä

esitys yksityisen sektorin sosiaaliturvamaksun alentamisesta on tarpeellinen uudistus uusien työpaikkojen luomiseksi

melkein ehdottaisin että te hallituspuolueen edustajana tekisitte toisessa käsittelyssä ponnen ainakin itse sitä lämpimästi kannattaisin ja nimenomaan sellainen ponnen jolla tästä erillislainsäädännön ketjusta päästäisiin eroon

ja muistutan että myös perustuslaissa painopiste on perheessä kun siellä sanotaan näin että julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

kansalaisten näkökulmasta kaikki nykyisin liikkuvan poliisin toimesta hoidettavat tehtävät hoidetaan siis muiden poliisiyksikköjen eli paikallispoliisin toimesta

arvoisa puhemies

olen myös allekirjoittanut tämän lakialoitteen jossa mielestäni on ennen muuta kysymys siitä nähdäänkö lapsen oikeus biologisiin juuriinsa biologiseen äitiin ja isään tärkeänä

kysymykseksi jää kuitenkin miten tämä mittava uudistus rahoitetaan siihen ei saatu selvää vastausta tiedonannosta

kyllä tämä johtopäätös kuulostaa aika merkilliseltä kun mietinnön allekirjoittaneista useat ovat täällä käyneet toteamassa että tätä lakia ei olisi tarvittu lainkaan tai pitävät sitä erittäin huonona

tarkoituksena on siis säilyttää myös liikennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus liikenneturvallisuustyö ja toiminnan alueellinen kohdentuminen ennallaan

tämä käsittely on todellakin aiheellinen sen vuoksi että europarlamenttivaaleissa sovellettiin ensimmäistä kertaa vaalirahoituslakia jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta ja tietoa ehdokkaiden sidonnaisuuksista

periaatteessahan voimassa oleva ulkomaalaislaki sallii perheen yhdistämisen heidän kohdallaan mutta käytännössä nämä asetetut ehdot kiinteästä perhe elämästä tai täydestä riippuvuudesta on tulkittu niin tiukasti että nämä yhdistämiset eivät ole onnistuneet ja toivon että tähän epäkohtaan nyt ihan erityisesti tartuttaisiin

kyllä elävästä elämästä tiedetään että se on lapselle tärkeää jopa eläkeiässä jotkut vielä etsivät niitä biologisia juuriaan ja haluavat tulla tunnustetuksi kenties jo kuolleen miehen lapseksi

sitten ministeri grahn laasoselta haluaisin erityisesti kysyä mitä te aiotte tehdä maahanmuuttajien heikoille oppimistuloksille koska nämä tulokset ovat kyllä todella hälyttäviä nämä tulokset ja niillä maahanmuuttajan

kun suurin ongelma nyt näyttää liittyvän nimenomaan tähän virkojen siirtoon akatemiavirkojen siirtoon yliopistoihin mitä ei suinkaan nähdä näiden tutkimusvirkojen turvaamisena niin ihmettelen miksi tätä kohtaa ei sitten voitu irrottaa esityksestä ja toteuttaa vain ne muutokset jotka ovat perustuslain edellyttämiä ja joihin puheenjohtaja vahasalokin on täällä viitannut näihin tarpeisiin

mutta valitettavasti meillä on kyllä viime vuosina täällä eduskunnassa pikemmin tehty sellaisia lainmuutoksia joilla on heikennetty lapsen oikeutta isään

harmaan talouden torjunta on aivan keskeistä tässä raskaan liikenteen valvonnassa ja siitä meidän tulee pitää huolta että se jatkossakin turvataan